väestön liikunnan edistämisessä kuten monessa muussakin yhteiskunnallisessa ongelmassa yksittäiset toimialat tai perinteiset politiikkatoimet eivät yksin kykene muuttamaan kehitystä halutun suuntaiseksi

tällä hetkellä liikuntaa ei riittävästi tapahdu siellä missä lapset työikäiset ikäihmiset viettävät aikaa esimerkiksi päivähoidossa koulussa työpaikalla vanhainkodissa

väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta on aivan keskeistä että kaikki eri hallinnonalat alkavat tehdä päätöksiä fyysisen aktiivisuuden huomioiden

nyt keskustelussa olevan hallituksen esityksen perusteluissa esitetään että kaikkien hallinnonalojen tulee osallistua liikunnan edistämiseen oman toimivaltansa puitteissa

tärkeää olisi ja olisi ollut että hallituksen esitys käsiteltäisiin keskeisissä liikuntaa koskevissa tai sitä sivuavissa valiokunnissa

näitä ovat sivistysvaliokunnan lisäksi mielestäni sosiaali ja terveysvaliokunta työelämä ja tasa arvovaliokunta liikenne ja viestintävaliokunta sekä ympäristövaliokunta

erityisen kannatettavaa esityksessä on että se ensinnäkin edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa toiseksi väestön hyvinvointia ja terveyttä kolmanneksi fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä neljänneksi eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa

kunnat ovat aivan keskeinen toimija kaikkien väestöryhmien liikunnan edistämisessä seurojen tukemisessa ja liikuntapaikkojen rakentamisessa ja erityisesti kunnissa hallintokuntien välinen yhteistyö korostuu

on löydettävissä lukuisia esimerkkejä siitä että kuntajohdon ja kuntapäättäjien oivallus asiassa ja sitä kautta eri toimijoiden sitoutuminen on saanut aikaan paljon hyviä ratkaisuja ja käytäntöjä

lopuksi arvoisa puhemies

tässä mielessä korostan että hyvää tarkoittava laki ei yksin ratkaise liikuntakulttuurin ongelmia tai poista liikkumattomuudesta aiheutuvia miljardiluokan kustannuksia ja vielä korostan

jotta liikuntalain tavoitteet saavutetaan tarvitaan laaja alaisempia ja eri hallintokuntien työtä koskettavia ratkaisuja

mitä ovat seuraavat konkreettiset toimenpiteet joilla turvataan erikoislukioiden erityinen tehtävä lahjakkaiden nuorten muun muassa urheilijoiden taiteilijoiden tieteentekijöiden kansainvälisen uran ja muun muassa urheilijoiden kohdalla kaksoisurien mahdollisuus

mitä ovat ne konkreettiset toimenpiteet askelmerkit joilla tässä asiassa edetään

arvoisa puhemies

hallitus on sitoutunut turvaamaan hinnaltaan kilpailukykyisen määrältään riittävän sekä kotimaisuusasteeltaan nykyistä korkeamman ja toimintavarman energiahuollon

hallituksen uusiutuvan energian paketin on tarkoitus olla selkeä suunnanmuutos kohti päästötöntä energiantuotantoa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mikäli ja kun mittava uusiutuvan energian paketti aiotaan nykyisellään toteuttaa vaatisi tämä pikaisia toimenpiteitä muun muassa valtiolta metsäteollisuudelta ja vr yhtymältä

tärkeää olisi huojentaa varsinkin rata ja kuljetusmaksujen tuomia paineita sekä tehostaa ja kehittää puukuljetuksia niin metsäteillä kuin satamissakin

tämän paketin myötä yksityisille yrittäjille luodaan aivan uusia mahdollisuuksia mutta myös haastavia vaatimuksia

kun muun muassa tähän kysymykseen löydetään vastaus ollaan jo paljon lähempänä taloudellisesti kestävän ilmastopolitiikan toteutumista

nostan esiin ruotsinkielisen opettajankoulutuksen

opettajankoulutus on koulutuksen kivijalka näin voidaan sanoa ja sitä se on myös ruotsinkielisellä puolella mutta se ei ole riittävää

tässä mietinnössä edellytetään että asiaa selvitetään ja ryhdytään toimiin sen suhteen että tämä tarve myös pääkaupunkiseudulla huomioidaan

minkälaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä että ruotsinkielinen opettajankoulutus saadaan myös pääkaupunkiseudulla sille tasolle että se tyydyttää tarpeen

arvoisa puhemies

liikuntatoimen tehtävänä on liikuntaa edistämällä tukea väestön hyvinvointia ja terveyttä koko elämän ajan

väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimintakykyä pyritään edistämään aktivoimalla riittämättömästi liikkuvia säännölliseen liikkumiseen

näitä tavoitteita keskustelussa oleva budjetti tukee erittäin hyvin suuri kiitos veikkauksen myönteisen talouskehityksen joka antaa liikuntatoimelle mahdollisuuden kehittää uusia toimintatapoja suomalaisten liikunnan edistämiseksi

kysymys ministeri viitaselle

mikä on hallituksen okmn valmius ja onko sitä valmiutta edistää ja käynnistää audiovisuaalisen alan tuotantokannustimia koskeva demonstraatiohanke

tällä pyritään madaltamaan muun muassa lasten kynnystä harrastaa liikuntaa silloinkin kun perheen taloudellinen tilanne on heikko

nykyisessä tilanteessa talouskehityksen hiipuessa liikuntapaikkojen rakentaminen ja etenkin niiden peruskorjaus olisi hyvin hedelmällistä

meidän on löydettävä uusia aloja ja tässä minun mielestäni meillä olisi erittäin hyvä mahdollisuus hyödyntää sekä elokuva ja audiovisuaalisen alan kehittäminen että muun muassa matkailu ja niin edelleen

esimerkiksi uimahallit ja urheilukentät ovat matalan kynnyksen liikuntapaikkoja jotka monissa kunnissa kaipaavat peruskorjausta

arvoisa puhemies

on suuri haaste saada heidät liikkumaan jotta osin liian vähäisestä liikunnasta johtuvat kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset ongelmat eivät kärjistyisi ja polarisoituisi nykyisestään

arkiliikunnan lisääminen kuin myös liikuntaympäristöjen huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa on ensiarvoisen tärkeää

väestön liikuntaa tulee edistää monipuolisesti eri hallinnonalojen rajat ylittäen

hyvä esimerkki eri hallinnonalojen rajat ylittävästä toiminnasta on sosiaali ja terveysministeriön terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnan sekä valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja muiden sidosryhmien yhdessä valmistelema valtioneuvoston periaatepäätös ja toimintasuunnitelma terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista

tähän ruokakulttuurin edistämiseen ovat kiinnittäneet huomiota myös sivistys ja tiedejaosto lausunnossaan sekä valtiovarainvaliokunta mietinnössään

ravinnolla on suuri merkitys muun muassa diabeteksen ja ylipainon hallinnassa suurempi merkitys kuin on uskottukaan

hieno avaus on myös valtioneuvoston ensimmäinen yhteinen periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista jota julkinen sektori toteuttaa yhdessä eri hallinnonalojen ja kolmannen sektorin kanssa

linjaukset perustuvat kansallista liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan ehdotuksiin sekä niistä annettuihin lausuntoihin konkreettisena esimerkkinä kolmevuotinen pilottihanke niin sanottu suora seuratuki

hallitus sitoutuu edistämään liikunnallista elämäntapaa lisäämällä omakohtaisen arkiliikkumisen mahdollisuuksia elämän eri vaiheissa lisäämällä päivähoito koulu ja opiskelupäivän liikunnallistamista sekä turvaamalla eettisesti kestävän kilpa ja huippu urheilun toimintaedellytyksiä

meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa mielestäni tällä hetkellä liikunnan momentum eli liikunnasta puhutaan aika paljon tällä hetkellä

ainakin oma tuntumani on se

en muista että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä budjettimietinnössä olisi koskaan ollut näin laajasti liikuntatoimi käsiteltynä ja täyttä asiaa

minä olen täysin vakuuttunut siitä että ministerit arhinmäki ja kiuru ovat lukeneet varmasti tarkasti tämän liikuntatoimen osion ja minun toiveeni on se että kaikki muut ministerit myös lukisivat tarkasti tämän liikuntatoimen osion tästä budjettimietinnöstä

me emme yksin liikuntatoimen toimesta ei valtion liikuntatoimen eikä kuntien liikuntatoimen osalta pysty ratkaisemaan tätä fyysisen passiivisuuden ja liikkumattomuuden ongelmaa vaan me tarvitsemme ehdottomasti joka ainoan muun toimialan tähän mukaan ja kannustan ehdottomasti siihen